haluan vielä lopussa ottaa esille asian josta täällä on keskusteltu pitkään nimittäin sen miten me voimme saada suomessa pantua valtion taseen töihin ja muutettua passiivista pääomaa työpaikkoja synnyttäväksi

kansalaiset ovat ottaneet yhteyttä että pitäisikö olla joku kynnysraha siihen että lähtee valittamaan pienikin kynnysraha joka sitten ehkä turhia valituksia karsisi

kysyisinkin arvoisalta ministeriltä

toinen asia liittyy ehkä osittain myös toiseen hallinnonalaan nimittäin etenkin näihin kaivosprosesseihin joissa joudutaan paljon suorittamaan asukkaiden ja kansalaisten kuulemistilaisuuksia

asiahan on sinänsä myönteinen mutta jos me ajattelemme muita tapauksia suomessa jossa voitaisiin tehdä vastaavasti niin olemme kovin odottavalla kannalla vaikkapa lapissa siinä että meillä on ollut jo pitkään vuosikausia vireillä soklissa savukoskella erittäin lupaava fosforiesiintymä ja nyt yara suomi oy odottaa sitä valtion indikaatiota

nyt on tullut ongelmaksi se että kun joudutaan hakemaan monia lupia niin niitä tilaisuuksia joudutaan järjestämään jopa neljä viisi kappaletta ja tämä ei ole ongelma pelkästään luvan hakijoille vaan myös näille alueen asukkaille jotka joutuvat monta kertaa tulemaan kokoon

onko valtio jollakin osuudella valmis tulemaan rahoittamaan sitä rautatieinvestointia joka jouduttaisiin tekemään jotta kaivostoiminta voitaisiin käynnistää

ja toivonkin kun me elämme tällaista aikaa että työttömyys tietyillä alueilla on erittäin paha meillä on pahimpia kuntia joissa työikäisistä työvoimasta vain puolet on työssä ja siis toinen puoli on työttömänä että löytäisimme sellaisia keinoja että me panisimme passiivista valtion pääomaa aivan kuin siemenrahaksi niin että saataisiin nämä investoinnit ja työpaikat synnytettyä suomeen

jo kolmatta vuotta meidän kansantuotteemme laskee työttömyys kasvaa kuukausi kuukaudelta ja työllisyysaste heikkenee

olen täsmälleen samaa mieltä ministeri vapaavuoren kanssa siitä että tulevalla vaalikaudella tai tulevassa hallitusohjelmassa pitää olla valmius tarkastella aluehallinnon kokonaisuudistusta

ja siksi olenkin pahoillani siitä että juuri nytten kun kuitenkin tämä aika on aika lähellä ollaan sadoille henkilöille antamassa lopputili ely keskuksissa

samaan aikaan valtion velkaantumista ei ole pystytty pysäyttämään vaikka hallitus on asettanut sen tavoitteekseen ei myöskään suhteellista velkaantumista koska bruttokansantuotteemme on laskenut kolme viimeistä vuotta

samaan aikaan työ ja elinkeinoministeriö on nipistämässä eun rakennerahastojen teknistä tukea niin että maakuntaliitot ovat pulassa irtisanomassa henkilöstöä ja joutuvat käyttämään tekniseen tukeen voisi sanoa että omaa tai kuntien rahaa mikä ei ole oikein

ja samaan aikaan tem on kuitenkin laittamassa teknisen tuen atk järjestelmään kymmeniä miljoonia ja nyt olen kuullut että tämä atk järjestelmän uusiminen on viivästymässä niin että tänä vuonna ei yritysten kehittämisrahoja voitaisi myöntää ollenkaan

joka tapauksessa arvoisa puhemies on erittäin harmillista että kun meillä on näin vaikea tilanne jossa meidän pitäisi löytää kansallinen yhteisymmärrys siihen miten me tästä suosta nousemme ylös miten me saamme työttömyyttä parannettua niin tuntuu että tänäänkin täällä keskustelussa on pääpaino ollut siinä että on katseltu peruutuspeiliin on lähdetty huutamaan apuun edellisiä ja sitä edellisiä hallituksia ja on toisaalta ministereidenkin suusta täällä kuultu että ei tämä hallituksen vika ole

haluaisin kysyä ministeri vapaavuorelta

euroopan talous ei vedä meidän keskeinen vientialueemme on ongelmissa ja sitä kautta meidän vientiteollisuutemme kysyntä on heikentynyt

edellisen hallituksen pääministeri katainen nykyinen komission varapuheenjohtaja totesi eilen uutisissa ylelle että kuuden puolueen hallitus on suurin syy talousahdinkoon

minusta tämä kertoo kuitenkin jotakin kun pääministerikin tunnusti että kyllä hallituksellakin on tässä oma roolinsa ollut että ongelmia ei ole pystytty ratkomaan

arvoisa puhemies

totta kai me haluamme myös lappilaiset edustajat ja lapin ihmiset haluavat että siellä on tätä maan monikäyttöä siellä on perinteinen poronhoito sitten matkailu muut elinkeinot ja niin edelleen

tästähän on hyviä kokemuksia muun muassa muoniosta josta edustaja ojala niemelä äsken puhui että siellä metsähallitus lähti paikallisten ja matkailijoiden kanssa sopimaan mitkä alueet jätetään hakkaamatta koska niillä on suuret intressit matkailun kannalta

suurin syy miksi täällä näitä rakenteellisia uudistuksia ei ole lähtenyt toteutumaan ei myöskään sote uudistus ole edennyt on se että meiltä puuttuu tällä hetkellä tästä valtiosta sellainen johto joka pystyisi rakentamaan luottamusta valtion ja kuntakentän välille

ehkä tämä on myös kysymys jota on syytä valiokuntakäsittelyssä nyt pohtia voidaanko se vahvemmin tuoda sinne myös tämän metsätalous oyn henkilöstölle delegointipykälänä niin että heillä on oikeus siellä sovittaa nämä eri maankäytön muodot yhteen

pitäisi löytää luottamus siihen millä tavalla tästä päästään yhdessä yli millä tavalla saadaan suunta käännettyä niin että me saamme luotua työpaikkoja uskoa suomalaisten yritysten keskuuteen siitä että kannattaa investoida tänne suomeen ja niin edelleen

arvoisa puhemies

mutta sekin pitää todeta että juuri sillä puolella jossa työllisyyttä on syntynyt pk sektorilla tai mikroyrityksissä ei juurikaan yhteisöveron laskulla ole merkitystä

haluankin varmistaa että kun nyt on tekeillä tämä strategia niin voitteko te arvoisa ministeri vakuuttaa että näitä maakunnan kenttiä ei olla pukkaamassa kuntien tai maakuntien kustannettavaksi

jokainen yrittäjä voi todeta että kukaan ei työllistä yhtään työntekijää lisää sen takia että se maksaa vähemmän veroja vaan se työllistää ainoastaan silloin jos palveluille ja tuotteille on oikeasti kysyntää

sen takia ei suurin ongelma tänä päivänä olekaan verokilpailukyky suomessa vaan suurempi ongelma on se miten me saisimme kustannuskilpailukykyä suomeen suomalaisille yrityksille vientisektorille ja toisaalta laatukilpailukykyä jotta me pärjäisimme laadulla maailmalla

nyt haluaisinkin kannustaa että tehkää rohkeita toimenpiteitä myös sen eteen että kun suomi on euroopan harvimpaan asuttuja maita ja täällä monella ihmisellä palveluiden saavutettavuus on sen varassa että heillä on ajokortti niin ajokortin hintaa tulisi laskea erittäin voimakkaasti

meillä on monen tuotteen osalta parantamisen varaa tässäkin kysymyksessä

hallitus otti kolme keskeistä tavoitetta ja stubbin hallitus sitten otti sellaisenaan kataisen hallituksen tavoitteet itselleen tavoitteiksi analysoimatta talouden tilannetta sen tarkemmin ja valitettavasti joutuu totea maan että yksikään näistä tavoitteista ei ole toteutunut hallituksella

valitettavasti joutuu toteamaan että siltä näyttää

arvoisa puhemies

nyt tätä hallituksen esitystä mikä on tänne tuotu on lähdetty kuitenkin siitä edellisestä mallista muokkaamaan ja muokkaukset ovat menneet mielestäni hyvään suuntaan niin että siellä on johtamisjärjestelmää pyritty selkiyttämään yhteiskunnallisia velvoitteita ja paikallisten puhevaltaa pyritty korostamaan

kaikilta osin välttämättä tämä ei ole paras mahdollinen tilanne vieläkään mutta eduskunnalla on mahdollisuus myös vaikuttaa valiokuntakäsittelyssä siihen että jos siellä nähdään jotakin tarvetta niin kuin minun mielestäni siellä on jonkun verran tarvetta säätää niin sitä pystytään tekemään

arvoisa puhemies

täytyy kyllä sanoa että oli ilo kuunnella edellä tuota edustaja auttoa joka käytti erinomaisen puheenvuoron siitä kuinka valtio omilla toimenpiteillään on edesauttanut pääkaupunkiseudun asunto ongelman syntymistä

ei tämä ihan sama ole sisällöltään eikä perusteluiltaan ja sekin pitää muistaa että on tässä tilannekin muuttunut kuten ministeri tuolla perusteli tämän hankintalain tulon myötä niin että tässä on jouduttu tekemään tiettyjä uudelleenarviointejakin

voi sanoa että tuo puheenvuoro oli erittäin keskustalainen puheenvuoro ja kiitos siitä mutta tästäkin huolimatta voi sanoa että se oli kyllä puheenvuoro joka sisälsi erittäin hyviä näkökulmia siihen että jos me mietimme meidän ympäristöongelmiamme tänä päivänä niin aika paljonhan niissä on hallituskin kiinnittänyt huomiota nimenomaan asumiseen ja asumisrakentamiseen ja asuntojen ympäristötekniikkaan ja energiatehokkuuteen

kun valitettavasti hieman myöhässä tulin tuohon debattivaiheeseen enkä saanut puheenvuoroa olisin halunnut kysyä asuntoministeriltä siitä että meillä viime vuosina on kiinnitetty erityistä huomiota tähän energiatehokkuuteen ja samaan aikaan on huolestuttavasti ympäri maata ilmennyt sellaista piirrettä että meillä on uusissa rakennuksissa niin julkisissa rakennuksissa kuin yksityisissä rakennuksissa ilmennyt kosteusongelmia ja homeongelmia

kun olen keskustellut joidenkin asiantuntijoiden kanssa he ovat epäilleet että meillä ei tänä päivänä ole riittävästi tietoa siitä miten kaikki nykyaikaiset rakennusmateriaalit käyttäytyvät ja kun me olemme näitten energiatehokkuussääntöjen johdosta lähteneet noudattamaan sellaisia rakentamismääräyksiä jotka vaativat yhä paksumpia eristeitä seiniin ja yläpohjaan niin me emme tiedä välttämättä tänä päivänä tarkasti sitä mihin tämä kosteuspiste muodostuu ja se aiheuttaa riskin että tulevaisuudessa näitä kosteusongelmia ja homeongelmia on entistä enemmän

toinen ilmiö josta olen huolissani on se että ne rakennukset ja talot jotka meillä ovat perinteisesti olleet terveitä ovat vanhoja hirsitaloja jopa satoja vuosia vanhoja hirsitaloja jotka ovat säilyneet hyvinä ja nyt nämä nykyiset energiamääräykset kyllä diskriminoivat hirsirakentamista

perinteisestihän hirsirakentamista on harjoitettu nimenomaan haja asutusalueella ja siellä kun ei ole mitään kaukolämpöratkaisuja ollut niin lämmitysmuoto on ollut sähkö ja nyt tästä sähkölämmityksestä on tullut vähän niin kuin kirosana

nyt näyttää siltä että jotta hirsitalon voi rakentaa pitäisi ainakin peräkärryllinen tekniikkaa tuoda sinne taloon mukana ja kukaan ei ole selvittänyt onko tämän peräkärryllisen tekniikan hiilijalanjälki suurempi kuin sen että me lämmittäisimme taloa esimerkiksi sähkölämmityksellä jos se järkevästi nykytekniikkaa hyödyntäen tehdään

toinen asia johon haluan tässä vaiheessa kiinnittää huomiota on se jota erittäin ansiokkaasti edustaja pekkarinen täällä jo piti esillä että meillä ovat maakuntien suuret kaukolämpölaitokset siirtymässä tällä hetkellä talven aikana entistä voimakkaammin käyttämään kivihiiltä joka on tuontienergiaa

mutta kyllä tämä hallituksen linjaus verolinjaus ja toisaalta pitkän aikavälin linjaus että turvesoille ei saada luvituksia on vähentämässä jo nykylinjauksilla noin kolmanneksella turpeen energiakäyttöä ja tämä minusta on erittäin haitallista suomelle ja suomen kansantaloudelle kun samaan aikaan me velkaannumme kansantaloutena ja vaihtota seemme on kääntynyt negatiiviseksi

nyt pitäisi katsoa kaikin tavoin miten me voisimme kotimaista energiantuotantoa lisätä ja tällä tavalla energiatuotteiden tuontia vähentää

jos ympäristöministeri niinistö olisi täällä paikalla olisinkin kysynyt tätä häneltä kun hän varsin hyvin tietää että monet maakunnalliset tärkeät energiahankkeet jotka perustuvat pääosin metsäenergian hyödyntämiseen ovat nyt jäissä hän tietää että hallituksen energialinjaukset ovat virheellisiä ne ovat olleet vääriä ne ovat johtaneet väärään suuntaan

nyt kun hallituskautta on vielä ehkä jonkun verran jäljellä niin olisi aika tehdä nopeasti suunnanmuutos ja toivonkin kun täällä on jonkun verran vielä hallituspuolueiden edustajia salissa että se viesti menisi eteenpäin että tehtäisiin radikaali muutos siihen että kotimaisen energian ennen kaikkea bioenergian ja metsäenergian kannattavuus paranisi niin että ne hankkeet isot hankkeet jotka työllistäisivät maakunnassa ja jotka perustuvat metsäenergian hyödyntämiselle saataisiin liikkeelle nyt nopeasti

ajattelin ottaa tässä puheessani esille kaksi asiaa joita jo päivällä käydyssä debatissa sivuttiin mutta jotka asian tärkeydestä ja merkityksestä johtuen kyllä ansaitsevat vielä tarkemman käsittelyn

arvoisa puhemies

kun meillä viime maanantaina oli rovaniemeläisten kansanedustajien kesken vaalipaneeli niin sekä sosialidemokraattien että kokoomuksen kansanedustajat paikalliset kyllä kovasti olivat tulossa tätä keskustan mallia hyvinkin lähelle ja kannattivat sitä

leikkaus on erittäin suuri eikä yksittäisen yrityksen joka sijaitsee tuolla alueella näkökulmasta merkitystä ole sillä että moni muukin on hakemassa sitä tukea vaan oleellista on se että se tuki säilyisi vähintään nykyisen kaltaisena jotta sillä on merkitystä tasaamassa niitä pitkiä etäisyyseroja mitä on kun tuolta pohjoisesta tavaraa lähdetään kuljettamaan tänne etelään

tärkeintä on se että yhdessä päätetään maakunnallisesti missä ne terveyspalvelut tuotetaan missä ovat ne toimipisteet että ne ovat lähellä ihmisiä ja sen jälkeen ne kulut syntyvät lähinnä lääketieteellisistä arvioinneista

nimittäin pohjois suomessa olevat yritykset kilpailevat luonnollisesti ruotsissa olevien yritysten kanssa ja siellä tuohon kuljetustukeen käytetään noin kymmenen kertaa enemmän varoja kuin suomessa

toinen asia joka nyt vaikuttaa näitten yritysten käytännön tilanteeseen on se että sieltä on moni yritys ollut yhteydessä että he ovat tehneet tarjouksia jopa miljoonaluokan tarjouksia tavallaan uskoen siihen että tämän kuljetustukiprosentin taso säilyy ja nyt sitten kun tasoa tullaankin yhtäkkiä leikkaamaan näiltä tarjouksilta on tavallaan pohja pudonnut pois ja kuljetuskustannukset nousevat ja sitä kautta nämä kaupat voivat olla jopa tappiollisia näille yrityksille

nämä esimerkit kertovat siitä että näitten yritystukienkin osalta olisi järkevää katsoa pikkuisen pitemmälle ja tehdä hyvissä ajoin näitä muutoksia jotta yritykset siellä pohjoisessa voivat sopeutua näihin muuttuneisiin olosuhteisiin

haluan vielä tästä kuljetustuesta todeta sen että vaikka taloudellisesti kysymys ei välttämättä ole merkittävästä potista osalle yrityksistä toki on mutta ei kaikille niin kyse on kuitenkin ennen muuta symbolisesta eleestä ja kyse on arvovalinnasta kun lähdetään leikkaamaan pohjoisen kuljetustukia

totta kai me luotamme siihen että kunnissa on viisaita päättäjiä eivätkä he lasten koulutusta ja päivähoitoa lähde niin kurjaan tilaan saattamaan että ne jotenkin lähtisivät sitten dramaattisesti kasvattamaan vaikkapa erikoissairaanhoidon kustannuksia

tämä viesti ei ole hyvä ja toivonkin että kuljetustukea lähdettäisiin kehittämään ja se otettaisiin huomioon jos ei tässä talousarviossa niin ainakin sitten ensi vuonna saataisiin lisätalousarviossa muutos tähän asiaan joka nyt näyttää menevän todellakin väärään suuntaan

meidän mallissamme perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito laitettaisiin yhteen ja tämä on se olennainen tekijä että siellä nämä hoitoketjut toimivat ja turhat esteet rajaesteet niin kuin niitä tänä päivänä on näiden välillä karsittaisiin

tämän päivän keskusteluissa ollaan oltu siitä asiasta yhtä mieltä että suomeen tarvitaan kuntauudistusta suomeen tarvitaan sote uudistusta

on selvää että meillä on yhteiset haasteet

palvelutarpeet koko ajan lisääntyvät kun väestömme ikääntyy ja samaan aikaan meidän julkisella sektorilla on suuria voi sanoa taloudellisia haasteita

arvoisa herra puhemies

kun puhutaan suomen talouden tilasta niin monesti kiinnitetään erityisesti huomiota velan määrään ja velkaantuneisuuteen

ja näiden tosiasioiden vallitessa olen ollut hieman hämilläni että osa kansanedustajista on täälläkin puhunut siitä kuinka tekemällä kunta tai sote uudistus tavalla tai toisella saadaan nykyistä paremmat palvelut

mutta haluaisin nostaa esille yhden asian joka monesti on jäänyt huomioimatta ja joka erityisesti tänä vuonna kun viime vuoden talouden luvut tulivat esille kiinnitti huomiota

totta kai itsekin näkisin mielelläni että meille pystyttäisiin vielä nykyistä parempia palveluita tuottamaan mutta kun otetaan huomioon valtion ja kuntien velkaantuminen ennätysvauhtia niin minusta tuntuu että on hieman rohkeaa jopa uhkarohkeaa luvata kansalaisille nykyistä parempia palveluita

tosiasiahan lienee että jos aiomme tasapainottaa valtion ja koko julkisen talouden meillä ei ole jatkossa varaa ihan kaikkiin nykyisenkään kaltaisiin hyvinvointivaltion palveluihin

on selvää että jos me pyrimme tätä alijäämäisyyttä kääntämään oikeanmerkkiseksi niin yksi keino joka siihen nopeasti voi vaikuttaa on kotimaisten energialähteiden käyttäminen

nimittäin viime vuonna suomeen tuotiin energiatuotteita tietenkin pääasiassa polttoaineita öljyä ja bensiiniä ja niin edelleen

tässä tapauksessa kun joudumme leikkaamaan ja supistamaan joitakin palveluita on hankalaa nähdä että kovin paljon voisimme joitakin palveluita parantaa

arvoisa puhemies

monelta kuljetusalan yrittäjältä on tullut palautetta muun muassa kuluneen kesän aikana siitä että näihin kuljettajien lepoaikoihin pitäisi saada kyllä jotain joustoa

tämänkin takia turpeen käyttö maakuntien keskusten keskeisenä lämmityslähteenä ja ennen kaikkea kotimaisten bioenergioiden hyödyntäminen on aivan oleellista jotta me saamme kotimaassa työllisyyttä lisättyä ja käännettyä tämän vaihtotaseen oikean merkkiseksi

toinen asia jonka haluan ottaa esille te puheenvuorossanne annoitte taas hieman epämääräisen lupauksen tästä soklin rahoituksesta on millä osuudella valtio olisi lähdössä siihen mukaan ja myös se aikataulu

minulla on sellainen käsitys että sekä hallitus että oppositio ovat yhtä mieltä siitä että sosiaali ja terveyshuollossa täytyy toteuttaa sekä horisontaalinen että vertikaalinen integraatio hienosti sanottuna

tietenkin semmoinen perusideologinen ero on se että minä näen kyllä niin että kasvatustyössä ja siinä että nuoret ja lapset voivat hyvin kyllä se perheen vastuu on kaikista keskeisin eikä sitä voida näille kunnan viranomaisille lähteä liikaa sysäämään

ja yksi asia joka olisi syytä ottaa huomioon kun tehdään nyt paljon säästöpäätöksiä ja mietitään miten saataisiin yrittäjyyttä edistettyä

kun sitä on odotettu nyt kuukausia kehysriihestä lisätalousarviosta stubbin hallitusohjelman laatimisesta ja nyt budjettiriihestä eikä sitä päätöstä ole tullut niin haluaisin kysyä

suomeksihan tämä tarkoittaa sitä että sosiaali ja terveyspalvelut mukaan lukien kuntoutus tulee saattaa samalle palvelunjärjestäjälle ja toisaalta perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito tulee yhdistää

minä uskon että se toimii varsin hyvin niin että kotikunnat järjestävät päivähoidon ja peruskoulutuspalvelut ja sitten maakunnan tasolla hoidetaan nämä terveyspalvelut

käytännössä siis ne toiminnot joita kansalaiset saavat terveyskeskuksista ja terveysasemilta yhdistetään samalle palveluntuottajalle joka järjestää tänä päivänä erikoissairaanhoidon eli keskussairaaloiden toiminnat

tapasin siellä paikallisia yrittäjiä ja hekin kertoivat että vaikka on paikkakunta jossa on korkea työttömyys niin kun he tarvitsevat työvoimaa lyhytaikaisiin työsuhteisiin niin sitä on erittäin vaikea saada koska meidän järjestelmämme on rakennettu niin että ei kannata ottaa lyhytaikaista tai osa aikaista työtä vastaan

sen takia haluan tässäkin vaiheessa tuoda esille sen että on tärkeää että mahdollisimman ripeästi lähdettäisiin puuttumaan näihin loukkuihin jotka estävät työnteon ja saavat aikaan passiivisuutta

tämä on varmasti meidän kaikkien yhteinen tehtävä että saisimme tähän korjausta ja saisimme sen työvoimareservin mitä meillä nyt on käyttämättä hyödynnettyä ja kaikki nuoret ja vanhemmatkin työelämän pariin

tämä on täysin epärealistinen ajatus maassa jossa on erittäin harva asutus

emme voi kuvitellakaan että me rakentaisimme sellaisia kuntia vahvoja kuntia joissa olisi näin vahva väestöpohja

voin erityisellä tyytyväisyydellä todeta että lopultakin yleisradion rahoitusratkaisu on syntynyt ja eduskuntaryhmät ovat löytäneet yhteisen näkökulman siihen miten tästä eteenpäin yleisradion toiminta tullaan rahoittamaan

sitten täällä arvoisa puhemies on keskusteltu kannettu huolta myös siitä että jos sitten siirryttäisiin siihen mitä keskusta on esittänyt että nämä palvelut jotka vaativat laajempia hartioita siirrettäisiin maakuntien vastuulle olisi kotikuntamaakunta malli ja kannettu huolta siitä

kun katsoo tätä toki aika myöhään venynyttä keskustelua ja puhujalistaa siellä ei ole kovin montaa varausta

en ymmärrä tätä huolta siinä mielessä että jos me otamme rinnalle vastuukuntamallin niin aivan yhtä laillahan se päätöksenteko niiltä pieniltä kunnilta jotka itse eivät ole vastuukuntia karkaisi sinne vastuukunnalle ja sille organisaatiolle joka siellä päättää näistä asioista

aika paljon kansalaisilta on tullut tästä asiasta yhteydenottojakin kun ensimmäisen kerran julkaistiin tämä yleisradiovero yle veromalli mitä hallitus nyt tässä esittää ja palaute on ollut tietenkin vaihtelevaa

ei tässä ole merkittävää eroa

ero syntyy siitä että jos tämä maakunta hoidettaisiin demokraattisesti se mahdollistaisi paremmin kansanvallan toteutumisen kuin vastuukuntamalli

pääsääntöisesti kuitenkin on sellaista viestiä tullut että tämä malli joka on nyt syntynyt koetaan hyvinkin oikeudenmukaiseksi

vastuukuntamalliin on paljon hankalampi rakentaa sellaisia demokratiaelementtejä kuin maakuntamalliin ja maakuntamalli myös mahdollistaisi sen että samalle järjestäjälle tarvittaessa otettaisiin sote palveluiden lisäksi myös muita palveluita

on selvää että kun yhteiskunta ja tekniikka ovat kehittyneet yleisradion palvelutkaan eivät ole enää laitesidonnaisia eikä tämä yleisradio rahoitus voi perustua laitesidonnaiseen maksuun

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan olen ollut aistivinani että kansanedustajatkin ovat tähän syntyneeseen ratkaisuun hyvin tyytyväisiä mutta voin senkin todeta että kun tällainen vero syntyy ja sitä lähdetään noin pääsääntöisesti keräämään kaikilta suomalaisilta niin tämä velvoittaa myös yleisradiota

täällä ovat keskusteluissa muun muassa sosialidemokraattien edustajat nostaneet mielestäni hyvin esille sen että nyt kun hallitus on tuomassa tänne tätä sote järjestämislakia niin tasavertaisena vaihtoehtona vastuukuntamallille pitäisi olla kuntien yhteistyöhön perustuva kuntayhtymämalli

ja kun arvostan sitä että kuntaministeri on täällä kuunnellut tätä pitkään jatkunutta keskustelua niin haluaisinkin kysyä häneltä

varmasti monessakin mielessä ja tähänkin on erilaisia näkökulmia kuultu tässä salissa minkälainen pitäisi olla yleisradion palvelusisällön jatkossa mutta nostan esille kaksi asiaa jotka mielestäni olisi hyvä huomioida ja joita itse ainakin tulen hyvin tarkkaan seuraamaan yleisradion toiminnassa

ne maakunnat jotka haluavat järjestää maakuntamallilla palvelut tulevaisuudessa saisivat siihen mahdollisuuden eikä tätä vastuukuntamallia rakennettaisi ensisijaiseksi vaihtoehdoksi että siihen vain aivan poikkeustilanteissa voitaisiin siirtyä

mielestäni tämä ratkaisu joka lähtee siitä että kaikilta suomalaisilta kerätään yleisradiovero edellyttää myös sitä että yleisradio jatkossakin turvaa että maakuntaradioilla on riittävät voimavarat tuottaa alueellisia uutispalveluita

monelle alueelle yleisradion maakuntaradiot ovat aivan kuin osa sitä maakuntaidentiteettiä

muun muassa elävä arkisto ja yle areena ovat aivan erinomaisia ja mielestäni ja käsittääkseni myös kansainvälisessä vertailussa kyllä aivan huippuluokkaa

totta kai siellä parannettavaa on mutta on tärkeää että tätä mediasisältöä edelleen laajennetaan ja on monia erilaisia ohjelmia joista kansalaiset kaipaavat sitä että pystyvät myös netin kautta käyttämään

arvoisa puhemies